nyt voin kertoa että perussuomalaisten johdolla vasemmisto oppositio on siis valmis kaatamaan kilpailukykypaketin pysyvän kriisinhallintamekanismin ja talouskuripaketin

vielä tästä palkkaratkaisusta

jos te kysytte yhdeltäkään järjestöjohtajalta joka osallistui näihin neuvotteluihin niin ette varmasti saa vastausta että ongelma oli luottamuspula hallitukseen

haluaisin nostaa muutaman puheenvuoroissa paljon esiintyneen teeman esille joista ensimmäinen on energiavero ja ympäristö ja energiasatsaukset

rakennetaanko se uhkakuvien varaan niin että naapurimaitten ihmiset yritykset yrittäjät työntekijät muodostavat toisilleen mahdollisen uhan vai muodostetaanko se liberaalin vapaan yhteiskuntajärjestelmän varaan jossa venäläiset opiskelijat työntekijät yrittäjät investoinnit ovat tervetullut osa suomalaista yhteiskuntaa

itse asiassa minä olen samaa mieltä kuin täällä salissa muutamat ovat sanoneet että jos olisi ollut kansallisia valuuttoja niin välttämättä nämä maat eivät olisi saaneet yhtä helpolla lainaa kuin ovat nyt euron aikana saaneet ja tämä on ollut euron valuvika

edustaja soinille toteaisin jossakin vaiheessa ja jos mahdollista on niin keskustelisin hieman keskustankin kanssa että minulle tämä ei ole poliittista peliä eikä puoluepolitikointia

tämän lisäksi meidän on kaikissa olosuhteissa pidettävä huolta sekä sotilaallisesta maanpuolustuksesta että siitä että me emme ole yksin jottei meidän päätöksentekokykyämme kyseenalaisteta

eli meillä on keskeisiä puolueita jotka ovat siis valmiita kaatamaan yksimielisyyttä vaativat eurooppalaiset ratkaisut siis sellaisten uusien sääntöjen luomisen jotka tuovat ryhtiä ja tiukkuutta eurooppalaiseen talou denhoitoon jotka tuovat yksityisen sektorin mukaan vastuun kantamiseen jos maa sen velka menee kestämättömään tilanteeseen siis sellaiset ratkaisut joissa parannetaan nykytilaa keskeisesti

olen tottunut tämän ristin kanssa elämään mutta jos on vähän suopea ja armollinenkin niin senkin tuskan kanssa pystyy elämään

arvoisa herra puhemies

puhemies

tätä on ollut ihan mielenkiintoista kuunnella

eli kun valtiot siis poliitikot ovat harjoittaneet löysää turmiollista talouspolitiikkaa he ovat tarvinneet velkaa

näissä ryhmäpuheenvuoroissa kiitos vinkeistä ja ajatuksista tuli ilmi vähän semmoinen käsitys että tuloverotusta ensi vuonna kovasti alennettaisiin

minusta avoimen suomen tavoitteen pitää olla se että naapurimaiden välillä niin lännessä kuin idässä kuin pohjoisessa ihmiset yritykset ja yrittäjät integroituvat normaalilla tavalla niin kuin ihmisten elämässä halutaan tehdä

korjailisin joitakin käsityksiä joita arvostamani edustaja tölli esimerkiksi äsken esitti siitä että hallituksen keskeisin tavoite on rakenne

yhtenä huomiona vaan haluaisin todeta sen että olisi reilumpaa kansalaisia kohtaa ja itse asiassa kohteliasta meitä toisiamme kohtaan jos puhuttaisiin oikeastaan niin kuin samoista asioista

ei vaan hallituksen keskeisin tavoite on se että myös viidentoista vuoden päästä jolloin meillä on entistä vähemmän työikäisiä ihmisiä ja entistä enemmän ihmisiä jotka tarvitsevat meidän huolenpitoamme suomi olisi hyvinvointiyhteiskunta

ja kun sijoittajat ovat olettaneet että euromaa ei voi mennä vararikkoon he ovat antaneet sitä lainaa ja liian halvalla

vähän samalla tavalla uskon että tämä verouudistus ja uusiutuvan energian paketti tulee tekemään hyvää ympäristöteknologialle puhtaalle teknologialle ja tuomaan uutta työllisyyttä uusia innovaatioita suomeen

eli kunnallisveron perusosaa kasvatetaan ja tämä on ensimmäinen kerta sitten ahonviinasen hallituksen jälkeen

meillä on jo alun perinkin ollut tarkoitus että suomi tämän kuun lopun päätösten jälkeen jättää varauman koska haluamme että demokratia toimii

ministeri kataisen puheenvuoron jälkeen jossa pakottava tarve niin muutamaan vastauspuheenvuoron ja sen jälkeen mennään arvoisa rouva puhemies

nyt tätä valuvikaa halutaan korjata sillä että näihin eurovaltioitten lainapapereihin sisältyy yhteistoimintalauseke jossa siis lukee kuinka velkasaneeraus tehdään euromaassa jos maa joutuu velkakestämättömään tilanteeseen

mitä tulee sitten yliopistouudistukseen pidän sitä niin ikään erittäin merkittävänä rakenteellisena uudistuksena suomen tulevaisuudelle

tällöin meidän pitää valita mitä tehdään nyrhitäänkö palveluja niin kuin monet kuntajohtajat sanovat että me pärjäisimme jos lopettaisimme osan palveluista

tällä hetkellä näyttää siltä että sosialidemokraatit perussuomalaisten johdolla ovat valmiita kaatamaan nämä kohennukset ja ne eurooppalaiset päätökset

haluaisin korostaa sitä minulla ei ole tästä nyt faktaa mutta olen lähes varma että tämän hallituksen aikana itse asiassa tehdään suurin suomen historiassa suurin muutos työn ja työllistämisen verotuksesta kulutus ympäristö ja haittaveroihin

me olemme valinneet uudistamisen tien ja se tarkoittaa että me käytämme välineenä kuntarakenneuudistusta ja sitten palvelurakenneuudistusta joka tietysti euromääräisesti otettuna on kaikkein suurin silloin kun puhutaan sosiaali ja terveyspalveluista

meidän tavoitteemme ajaa tätä asiaa on perustunut siihen että sijoittajalla täytyy olla riski hävitä rahojaan aivan yhtä lailla kuin hänellä täytyy olla mahdollisuus saada korkoa paperista

nyt en tarkoita pelkästään sitä että yliopistoja rahoitetaan merkittävästi tai yliopistojen rahoituspohja on sidottu indeksiin enkä pelkästään sitä että kannustamme yliopistoja keräämään uudella tavalla yksityiseltä sektorilta rahaa

sitä se nyt ei ensisijaisesti ole

valtion palveluksesta lähtee huomattavasti enemmän ihmisiä eläkkeelle ja toisiin työpaikkoihin kuin mitä tuottavuusohjelma henkilötyövuosia vähentää

toinen huomio on se että kun täällä lasketaan kertaluokkaisia säästöjä neljän vuoden aikana yhteen niin siitä tulee täysin vääristynyt kuva

mutta hallituksen linjausten mukaisesti me kannustamme yliopistoja keräämään taseisiinsa ikään kuin pyyteetöntä uutta pääomaa ja kannustamme sitä sitten julkisilla satsauksilla

vastaan että kyllä

meidän tarkoitus on nimenomaan satsata tulevissa päätöksissä siihen että ne kokeneimmat valtion palveluksessa olevat työntekijät voisivat jatkaa mahdollisimman pitkään työssään eli valtion tuottavuusohjelma ei ole myöskään ikääntyneitten työntekijöitten vähentämisohjelma

hän ei kannata eläkkeensaajien ja palkansaajien ja pienituloisimpien tulonsaajien ostovoiman kasvattamista tuloveron keventämisellä vaan hän kannattaa välillisten verojen alentamista

jos te juttelette vaikkapa yliopistojen johdon kanssa kuulette hyvin usein samaa mitä minä että yliopistojen hallinnosta ja päätöksenteosta on tullut dynaamisempaa

kun täällä on kyselty minkä takia hallitus ei kerro näistä sote linjauksista niin katsokaa nyt vaikkapa peruspalveluministerin puheenvuoroa ihan siitä alusta ensimmäiseltä sivulta

mutta tuottavuus julkisella sektorilla on lähestulkoon kokeilematon mahdollisuuksien paikka erityisesti kuntasektorilla

tästä voi perustellusti olla tästä kokonaisuudesta eri mieltä mutta meillä on toisenlainen käsitys koska on parempi verottaa ympäristöpohjaisesti ja kulutusta kuin työllistämistä tai työtä

samoiten kun täällä on todettu että vaikka koko valtiontalous pystyttäisiin tasapainottamaan nostamalla kaikkein rikkaimpien palkkaveroa niin olisi ihan mielenkiintoista kuulla montako kymmentä miljoonaa sillä aidosti yritettäisiin kerätä

minä uskon hyvin vahvasti että tämä yliopistouudistus sinänsä toimii vähän samalla tavalla kuin tämä ympäristövero ja uusiutuva energiaratkaisu uutena alustana luoda jotakin muuta

arvoisa herra puheenjohtaja

sosialidemokraattien puheenvuorosta en saanut oikein tähän kysymykseen vastausta muuta kuin että kun kritisoitiin ylisuuria veronkevennyksiä niin odotamme että eläkkeensaajien ja palkansaajien ostovoimaa tullaan teidän esityksessänne leikkaamaan veroja kiristämällä koska sitähän te viime vuonnakin ja aiemmin tänä vuonna olette arvostelleet

arvoisa puhemies

aina silloin kun uusi maa tulee mukaan unioniin heidän pitää täyttää samat edellytykset kuin kaikkien muidenkin

kolmas on se että kuntien ja sote alueiden vastuuta terveys ja sosiaalipalveluiden roolista vahvistetaan eli että sitä ei viedä minnekään muualle vaan se on täällä

oli kysymys mistä muutoksesta hyvänsä vaikkapa muutoksesta parempaan mutta kun joutuu luopumaan jostakin vanhasta mennäkseen uuteen niin aina on epävarmuutta

heidän pitää hyväksyä esimerkiksi kilpailulainsäädännön yksityiskohdat eli heillä on samat säännöt kuin suomalaisilla ja kaikilla muilla

on viisi erityisvastuualuetta

me olemme tehneet selkeän painopistevalinnan niin kuin usein tässä salissa on todettu olemme alentaneet työn tekemisen ja ihmisen palkkaamisen eli työn teetättämisen verotusta

eli meidän jotka haluamme kantaa vastuuta palvelujen tulevaisuudesta ja kun meille annetaan kaikki tieto mikä tässä maassa voi olla minkä perusteella rakentaa tulevaisuuden hyvinvointipalvelut olisi vastuutonta jättää käyttämättä se tieto olla tekemättä rehellisiä johtopäätöksiä ja olla viemättä niitä asioita eteenpäin vain sen takia että muutos koetaan hankalaksi

kyllä se vain niin on että jos on heikko omistaja niin kuin valitettavasti stxn tapauksessa on ollut niin ei silloin kyllä veronmaksajien rahoja kannata semmoisen toiminnan tukemiseen käyttää jos ei ole näköalaa siitä että se liiketoiminta aidosti voisi lähteä siivilleen

kristillinen humanismi tai kristillinen etiikka kumpi hyvänsä käy on osa eurooppaa

kohta varmasti on syytä arvioida mitkä vähennykset eivät enää palvele sitä yhteiskunnallista tarkoitusta jota varten ne on luotu

eli meidän pitää pärjätä toisten eurooppalaisten kilpakumppanien kanssa maana jossa kannattaa harjoittaa teollisuutta ja näin ollen myös sitten työllistää ihmisiä

me toivon mukaan ja niin uskonkin pystyimme tasoittamaan tietä talouskasvulle investoinneille työllistämiselle mutta yritykset niitä työpaikkoja tekevät

tosin tänä päivänä meillä on muitakin uskontoja eurooppalaisten ihmisten valintana niin suomessa kuin muualla euroopassa

samaan aikaan olemme nostaneet sitten kulutusveroja ja ympäristön kulutusveroja erityisesti koska meidän ajattelumme lähtee siitä että kun työllistäminen on helpompaa kun työn tekeminen on kannattavaa ihmisillä on enempi töitä siitä tulee hyvinvointi sitä kautta saamme lisää verotuloja joista koko hyvinvointiyhteiskunta ammentaa elinvoimansa

mutta se missä me tarvitsemme euta oikeastaan tästä kilpailunäkökulmasta vielä nykyistä enemmän on se yhteistyö mitä me voimme tehdä kolmansien maiden kanssa

minä kytkisin tähän keskusteluun yhden sellaisen viime aikoina esiin tulleen heikkouden joka haastaa itse asiassa euroopan integraation perusideaa ja se on oikeusvaltiokehityksen haastaminen

eli että ikään kuin tämä maailmanlaajuisen talouskriisin vaikutus olisi lähestulkoon nolla suomeen ja kaikki työpaikkojen menetykset johtuvat vain hallituksen politiikasta

sen takia on olennaista että me annamme selkeän viestin kuntapäättäjille ja ihmisille eri puolilla suomea että tulkaa mukaan tekemään näitä vahvempia kuntia

mutta toisaalta voidaan nähdä sitten myös sitä toivoa että osa meidän perinteisistä teollisuudenaloista kuten nyt vaikkapa metsäteollisuus uusiutuu kovaa vauhtia

ei tämä hallitus eikä mikään muukaan hallitus olisi pystynyt työttömyyden kasvua estämään mutta kohtuullisen hyvin olemme saaneet kansalaisten luottamuksen tulevaisuuteen ylläpidettyä

kukaan ei halua palveluja pois vaan me kaikki haluamme vahvemman kuntarakenteen jolla pystymme turvaamaan ne palvelut myös semmoisessa suomessa jota yksikään suomalainen ei koskaan ole aiemmin nähnyt nimittäin huomattavasti vanhemmassa ja ikääntyneemmässä suomessa

varmaan kukaan joka tätäkin keskustelua seuraa ei usko tuota puhetta

jos ajatellaan että euroopan unionin tai euroopan perusajatus perustuu demokratiaan demokraattiseen päätöksentekoon myös eussa demokratiaan niin silloin me emme voi hyväksyä näihin oikeusvaltion peruspilareihin kohdistuvaa kritiikkiä tai niiden kyseenalaistamista ja tätä valitettavasti euroopassa tapahtuu

upm kymmenen tuloksesta taitaa jo suurempi osa tulla energiasta ja uusiutuvasta energiasta kuin konsanaan perinteisistä tuotteista ja hieno näin hyvä näin

en minä siitä suuremmin häiriinny koska se on niin paksua mutta jotta päästäisiin johonkin tulevaisuuskeskusteluun vastuulliseen tulevaisuuskeskusteluun niin ehkä voisi vähän harkita

tämmöisessä ei ole oltu koskaan aikaisemmin tässä laajuudessa ja tilanteet muuttuvat hyvin nopeasti aivan niin kuin näimme esimerkiksi irlannin pankkien kohdalla vaikka stressitestien jälkeen näimme että ainoastaan kaksi pankkia jotka mitattiin kiikun kaakun selviytyvät

me tarvitsemme nimenomaan sitä kilpailukykypolitiikkaa mitä on tehty yhteisöveron laskun kautta samoiten energiaveroleikkurin kautta samoiten kuljetuskustannusten alentamisen kautta jotta perinteinen teollisuus pystyisi uudistumaan suomessa uusille toimialoille